mutta tärkeätä olisi se että me löytäisimme kansallisesti yhteisymmärryksen siitä että tänne infrapuolelle nyt investoitaisiin näihin isoihin merkittäviin investointihankkeisiin ja kyllä se edellyttää silloin sitä että haetaan rahoitusta myöskin budjetin ulkopuolelta

ja kyllä tässä katseet kääntyvät työeläkeyhtiöihin

käytetään niitä varoja meidän infran parantamiseen jolloin turvataan se että meidän elinkeinoelämä pystyy myöskin siellä haja asutusalueilla toimimaan

ja kun liikennejaostossa on asiaa käsitellyt niin kyllä kaikki asiantuntijat ovat he sitten edustaneet mitä liikennemuotoa tahansa ovat tähän kysymykseen ottaneet kantaa eri tahot hyvin voimakkaasti että tämä jättämä sen kuin kasvaa kaiken aikaa se korjausvelka suurenee

keski suomen liitto ja keskisuomalaiset kansanedustajat ja koko maakunta ovat tehneet useita eri ehdotuksia ensi vuoden talousarvioon ja vähän pidemmällekin niin sanottuja kärkihankkeita

yksi erittäin merkittävä kysymys on se että kun nyt lusivaajakoski väylä hyvä niin kovan työn tuloksena tulee kuntoon ja valmistuu ensi vuoden puolella niin nelostien osalta syntyy vaajakoskelle tarkemmin sanottuna kanavuoreen aivan varmasti kun katsotaan helsingistä utsjoelle saakka suurin pullonkaula

se merkitsee sitä että erityisesti kesäaikana mutta myöskin näin talvisin ja erityisesti viikonloppuisin siinä seistään autossa istutaan useita kymmeniä minuutteja

tämä on iso hanke me tiedostamme sen mutta kyllä se on osa sitä lusivaajakoski välin toteuttamista ja tässä kyllä täytyy vedota kaikkiin osapuoliin että tämä homma hoidetaan

aika juoksee aika kovaa tahtia

alueellista ja paikallisliikenteen ostoihin varattua määrärahaa leikataan mikä tarkoittaa sitä että joukkoliikenne esimerkiksi jyväskylän seudulla tulee kyllä heikentymään ja merkitsee sitä että kuntien pitää yhä enemmän ja enemmän kustantaa sitä liikennettä vaikka ne nyt jo tekevät sitä paljon

nyt käsittelyssä oleva lisätalousarvio ensimmäinen tämän vuoden lisätalousarvio

se ei sisältää joitakin elvyttäviä piristysruiskeita tiettyjen toimien osalta mikä sinänsä on hyvä asia mutta kovin vaatimattomiksi ne valitettavasti jäävät ottaen huomioon tämän yhteiskunnallisen tilanteen missä nyt tällä hetkellä eletään

niin kuin täällä on todettu niin suomen bruttokansantuotteen määrä supistui lähes kahdeksan prosenttia viime vuonna

no tämähän johtuu siitä että meidän vientimme romahti ja kaikkien asiantuntijoitten mukaan ovat he nyt sitten olleet valtiovarainvaliokunnassa tai julkisessa sanassannit ovat ne ovat todenneet sanassa me menetämme tässä rakennemyllerryksessä kymmeniätuhansia vientiteollisuuden työpaikkoja pysyvästi valitettavasti

kieltämättä tähän lisätalousarvioon liittyy joitakin sellaisia toimenpiteitä muun muassa innovaatiotoiminnan lisäämiseksi

todennäköisesti nimenomaan tämä tuotannon kasvuun tukeutuva pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen ennuste merkittävään kasvuun tukeutuva ennuste tuo tämmöisen tuloksen

meidän palveluliiketoimintamme on kasvava ala ja myöskin sinne tarvitaan satsauksia

mutta kaikki me tiedämme että nämä lomautukset ovat pikkuhiljaa siirtyneet valitettavasti irtisanomisiksi ja sitä kautta työttömien määrä on lisääntynyt

mutta toisaalta nyt kun tilauskantaa ei erityisesti teollisuudessa ole ollut lomautuksia on muuttunut irtisanomisiksi

mutta ennen kaikkea yrityksillähän on kuitenkin jos ne miettivät strategioita ja toimintaa pitkällä aika aikaa jää vielä niin aikajänteellä tarve huolehtia tai ainakin pitäisi olla tarve huolehtia siitä että saavat sitten kasvun aikana ja työmarkkinoitten muututtua ammattitaitoista työvoimaa

niiden elvytystoimien vaikutukset joita hallitus on toteuttanut niin kuin täällä monta kertaa on todettu muun muassa meidän eduskuntaryhmämme puheenjohtaja eero heinäluoman puheenvuorossa ovat olleet aika vaatimattomia

millään ei ole pystytty todistamaan eikä pystytä todistamaan sitä mikä sen merkitys ja vaikutus työllisyyteen on ollut

no tästä tulen siihen kysymykseen että kun reuman sairaalaa nyt alasajetaan niin on täysin käsittämätöntä että ei löytynyt tätä kahta kolmea miljoonaa euroa rahaa ei edes kelalta jotta tätä toimintaa josta yhteisesti on päätöksiä tehty oltaisiin voitu jatkaa

ymmärtääkseni eduskunnassa on hyvin laajaa yhteisymmärrystä näkemystä yli puoluerajojen siitä että tätä päätöstä pitää pystyä arvioimaan uudestaan ja tekemään tarkemmat selvitykset siitä miten meidän hätäkeskusjärjestelmämme rakennetaan

sosialidemokraattien työn ja oikeudenmukaisuuden budjettiehdotus tälle vuodelle vaihtoehtobudjetti lähti siitä että verotusta ei kevennettäisi niin voimakkaasti nyt niin kuin hallitus on tehnyt ja näitä voimavaroja mitä siitä tulee ohjattaisiin elvyttäviin toimenpiteisiin

vielä todettakoon se että pienituloisten verotus ei juurikaan ole keventynyt ja sinne sitä varaa olisi pitänyt ilman muuta ohjata eikä niin kuin nyt hallitus teki

kun ruuan arvonlisäveroa alennettiin se sinänsä varmaan oli ihan hyvä toimenpide ja kannatettava jos se pysyy pysyvästi hinnoissa mutta kyllä järjestelmä on sen kaltainen kun markkinataloudessa eletään että se saattaa vielä mennä hintoihin pitemmällä aikavälillä

toisella kädellä annetaan ja toisella otetaan se pois ja se kohtaa niitä kuluttajia niitä pienituloisia kuluttajia kaikkein raskaimmin

otto talvi lyhyttä patiota huomattavin oli pitkä lepo tytössä kaiken alkajaisiksi edustaja mihail laitinen vastaus herra puhemies

ministeri pekkarinen kyllä me olemme kiinnostuneita näistä asioista olemme olleet aikaisemmin ja olemme tänä päivänäkin ja jaamme sen huolen alhaisen eläköitymisiän osalta

kun tämä uusi järjestelmä on jo nyt vaikuttanut ja jatkossa tulee vaikuttamaan varmasti toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti on täysin käsittämätöntä että te tällä esitelmällä yritätte tukea sitä näkemystä että olisi muka pakko alinta eläkeikää nostaa

näinhän ei ole mikään vastaus pulsar edustajilla oli kiljunen eino luoma kuvailee